arvoisa herra puhemies

listattu emoyhtiö talvivaara oyj puolestaan jatkaa toimintaansa mutta kaupankäynti yhtiön osakkeilla on keskeytetty

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

talvivaaran käytännön kaivostoiminta ympäristövastuut ja kaivoksen tulevaisuutta koskevat ratkaisut siirtyvät tytäryhtiön konkurssipesään ja nimitettävän pesänhoitajan vastuulle

nyt valtio huolehtii siitä että kaivoksen toiminta pidetään konkurssitilanteessakin yllä siten ettei mitään hallitsematonta pääsisi tapahtumaan

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

valtioneuvosto antaa eduskunnalle sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon joka käsittelee suomen osallistumista aluksella eun atalanta operaatioon merirosvouden torjumiseksi somalian rannikolla

arvoisa herra puhemies

voimme kuitenkin tukea talouskasvun edellytyksiä kotimaisten ja euroopan unionin sisäisten toimien lisäksi myös kauppapolitiikan kautta

käsittelyssä siis neljäs lisätalousarvio ja ehkä jos sallitte kiteyttäisin oman puheenvuoroni kahteen kokonaisuuteen joista ensimmäinen on yleispuheenvuoro taloudesta talouden tilanteesta ja toinen on sitten pikkaisen yksityiskohtaisempi erittely lisäta lousarvioesityksestä

tämän tullikoodeksin uudistamisen tavoitteena on ollut lainsäädännön yksinkertaistaminen liiketoimintojen helpottaminen ja samalla tullitarkastusten tehostaminen

arvoisa puhemies

tilanne on tullut vasta tänään julkisuuteen yhtiön pörssitiedotteen kautta

ei missään nimessä

on ilman muuta selvää että silloin kun katsotaan sääntelykokonaisuutta tavoitteena ei missään nimessä voi olla ympäristönormien purku sillä tavalla että ne olisivat tavalla tai toisella haitallisia ympäristölle tai luonnonsuojelulle

arvoisa puhemies

operaatio perustuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin joissa kansainvälistä yhteisöä pyydetään auttamaan humanitäärisen avun saamiseksi turvallisesti somaliaan

rakenteellinen kilpailukyky on vahva velka on kohtuullinen suhteutettuna muihin eu maihin meillä on osaava väestö korjaamme rakenteellisia heikkouksia ja me suomalaiset teemme kovasti töitä

uskon että suomessa on aika vahva kriisitietoisuus talouden tilanteesta mutta me olemme hallituksen piirissä miettineet sitä hyvinvoinnin tai talouspolitiikan myönteisen kehän kautta

talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj on tänään pörssitiedotteessaan siis todennut että saneerauksessa ollut käytännön kaivostoimintaa hoitava tytäryhtiö talvivaara sotkamo haetaan konkurssiin

tänä vuonna neuvottelemme useamman maan välisistä sopimuksista palvelujen kaupan ja informaatioteknologian tuotteiden kaupan vapauttamiseksi sekä julkisia hankintoja koskevan wto sopimuksen laajentamisesta

arvoisa puhemies

tärkeämpää on kuitenkin muistaa että kaikkien lukujen takana on yhtä monta ainutlaatuista elämäntilannetta

syy tälle varhaiselle aikataululle on se että on uusi metsähallituslaki eli ministeri tiilikaisen johdolla valmisteltu metsähallituslaki on paraikaa eduskunnan käsittelyssä ja sen olisi tarkoitus astua voimaan huhtikuun alussa

atalantan päätehtävänä on korostan atalantan päätehtävänä on suojata maailman elintarvikeohjelman wfpn kuljetuksia somaliaan ja mahdollisuuksien mukaan muuta laivaliikennettä sekä torjua merirosvoutta somalian läheisillä merialueilla

arvoisa herra puhemies

jaottelisin avauspuheenvuoroni kolmeen osaan

kaikkien pitää tilanteesta riippumatta voida kokea että tässä maassa on mahdollisuus yrittää sekä oikeus epäonnistua ja elää turvallista elämää

se meidän ajatuksenkulku lähtee siitä että meidän on seurattava kuutta askelta talouden kehityksessä jotta saisimme hyvinvointia aikaiseksi

talvivaaran pörssinoteerattu emoyhtiö talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj voi tällöin olla myös yksi mahdollinen talvivaaran kaivostoiminnan oikeuksien tuleva omistaja

sanon ensin muutaman sanan suomen talouden tilanteesta valtiovarainministeriön ennusteen valossa toiseksi tekniset kokonaisuudet lisätalousarviosta ja kolmanneksi muutama huomio kasvusta ja palkkaratkaisusta jotka kuitenkin liittyvät tähän kokonaisuuteen

finanssipolitiikan iso kuva

nyt ei ole kyseessä tilapäinen notkahdus vaan meidän taloutemme taso on ollut matalampi pysyvämmin

tämä käy myös

arvoisa herra puhemies

kuluvan vuoden talousarvioon ehdotetaan nyt tekstimuutoksia jotta myös budjettipykälät vastaisivat uutta metsähallituslainsäädäntöä

ja arvoisia puhemies alustedustajat ja seuraavassa selonteko eduskunnalle suomen osallistumisesta minurcat operaatioon tsadissa eli seuraavat huomiot

samaan aikaan eri puolilla maailmaa muun muassa tyynenmeren valtioiden kesken ja latinalaisessa amerikassa käydään alueellisia neuvotteluita kunnianhimoisemmasta ja syvemmälle menevästä kaupan vapauttamisesta

tulli on tähän saakka toimittanut kuittaukset siviilioikeudellisen sääntelyn nojalla

siksi asia on korkealla ykn agendalla

atalanta on onnistunut hyvin päätehtävässään eli humanitäärisen avun kuljetusten suojaamisessa

ehtoja tälle tulitauolle ja rauhansuunnitelmalle on matkan varrella laadittu monia

eurooppa on muuttunut hitaan talouskasvun alueeksi muun muassa siksi että kasvun ja kilpailukyvyn edellyttämiä rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty ajoissa

hallituksella on kehysriiheen matkalla oikeastaan kolme keskeistä tavoitetta jotka kaikki kytkeytyvät meidän hallitusohjelmaamme

ne ovat liittyneet aselepoon ne ovat liittyneet joukkojen vetäytymiseen ne ovat liittyneet rajayhteistyöhön panttivankien luovuttamiseen ja niin edespäin ja tässä vaiheessa euroopan unioni kollektiivisesti yksimielisesti päätyi siihen että ehdot eivät ole vielä täyttyneet ylläpidetään painetta ja annetaan lisäpakotteita jotka kohdistuvat niihin neljään alueeseen joihinka myös aiemmat pakotteet kohdistuivat

arvoisa rouva puhemies

merirosvojen pidättäminen ei ole operaation päätehtävä eikä yksin pidätettyjen määrällä voida mitata sen tuloksellisuutta

esittämänne esimerkki on tietenkin ikävä ja soisi että maamme tilanne taloudellisesti ja muutoin olisi parempi kuin mitä se tällä hetkellä on

arvoisa puhemies ärade talman

suomen maahanmuuttopolitiikka on vuosien saatossa ollut johdonmukaista

suomen talous on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja valtiovarainministerit urpilainen ja rinne sekä nyt vuorollaan allekirjoittanut ovat jo useampia vuosia joutuneet esittelemään eduskunnalle budjetteja joissa ei juuri kasvun merkkejä näy

me olemme lähteneet siitä että tämä hallitus ei tule kiristämään työn verotusta ja tämä hallitus ei myöskään kiristä eläkkeiden verotusta

nämä luvut ovat aika lähellä niitä vastaavia lukuja joita saimme suomen pankilta

valtion kannalta keskeisimmät asiat akuutin tilanteen hoitamisessa ovat seuraavat

tämän vuoksi eu neuvottelee uusista kauppasopimuksista parhaillaan muun muassa japanin intian ja asean maiden kanssa sekä investointisuojasopimuksesta kiinan kanssa

metsähallituslain edellyttämien korjausten lisäksi olemme ottaneet sisään muutamia kiireellisiä muutoksia jotka ovat seuraavat

siihen liittyy työperäinen maahanmuutto siihen liittyy turvapaikanhakijoiden auttaminen pakolaisten auttaminen

orastava talouskasvu euroalueella öljyn hinta on matala euroopan keskuspankin rahapolitiikka toimii korot ovat alhaalla ja euron arvo varsinkin viennin näkökulmasta on suhtkoht matalalla tasolla vaikkapa dollariin suhteutettuna

suomi tukee eun aktiivisia toimia somalian tilanteen vakauttamiseksi ja atalanta operaatio on siinä oleellinen osa

julkisen talouden suunnitelma maistuu varmaan nimenä melko paperiselta

jos me saamme aikaiseksi hyvän kehyspäätöksen siihen yhdistettynä hyvän sote ratkaisun ja siihen yhdistettynä yhteiskuntasopimuksen joka viedään maaliin kunnianhimoisesti niin me pidämme edelleen kiinni meidän hallitusohjelmamme tavoitteesta

kun me katsomme ympäristöä ja ympäristöpolitiikkaa kokonaisuutena on ilman muuta selvää että se on yksi meidän sukupolvemme ja yksi ihmiskunnan tärkeimmistä kysymyksistä

arvoisa herra puhemies

käytännössä tämä tarkoittaa että suomalainen hyvinvointi on supistunut ja takanamme on kohta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta menetetty vuosikymmen

kotoisemmin kutsumme sitä kehyspäätökseksi jolla asetetaan kehykset yhteisten varojen keräämiselle ja käytölle seuraaville vuosille

tämä tarkoittaa käytännössä seuraavia toimenpiteitä

energiatehokkuustoimia uusiutuvan energian ohjelman sekä periaatepäätökset kahden uuden ydinvoimayksikön rakentamisesta

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

meidän lähtökohtamme budjetissa on tietenkin kiristävä ja meidän argumenttimme on se että kasvu ei synny lisävelalla

tässä kuten sali hyvin tietää hallitus on ryhtynyt toimiin ei vähiten ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja paikallisen sopimisen ja työmarkkinauudistusten kautta

koska tämä kysymys tulee varmasti dominoimaan tätä kyselytuntia niin haluan heti aluksi kertoa sen mittakaavan ja puitteet joissa me liikumme tässä keskustelussa

hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn nyt vuoden kolmannen lisätalousarvion ja tätä lisäbudjettia on lähdetty rakentamaan erityisesti kesällä saamiemme surullisten microsoft irtisanomisten negatiivisten työllisyysvaikutusten patoamiseksi ja nopealla aikavälillä

merirosvous on saanut yhä enemmän järjestäytyneen rikollisuuden muotoja ja merirosvot ovat ulottaneet hyökkäyksiä yhä kauemmaksi intian valtamerelle

minun näkemykseni mukaan siihen kuuluu totta kai uusiutuvaa siihen kuuluu myös tässä tapauksessa ydinvoimaa ja sitten pyrimme pääsemään fossiilisista polttoaineista pois

kauppapoliittinen linjamme on ollut johdonmukainen läpi vuosikymmenten

arvoisa herra puhemies

suomalaisten metsäyhtiöiden tuotepaletissa painopaperin valmistus on ollut keskeisessä asemassa

soteen liittyy valtava määrä poliittista pääomaa jossa tämä koko sali on ollut matkan varrella mukana ja kiitos jokaiselle kansanedustajalle siitä työstä

arvoisa herra puhemies

emme voi ajatella että eun budjetilla on eri oikeus kasvaa kun jäsenvaltiot samaan aikaan leikkaavat budjettejaan

siinä on paljon hyviä puolia vaikkapa työperäisen maahanmuuton kautta koulutuksen kautta perheiden kotouttamisen kautta monikulttuurisuuden kautta

arvoisa puhemies

sähkölaskussa palkkakuitissa bensapumpulla ja kuntien palveluissa

se tulee sisältämään tänään kolme osiota joista ensimmäinen on meidän kahdenvälinen suhde venäjään toinen on venäjän sisäinen tila tällä hetkellä ja kolmas on kansainvälinen kuva